kirjastojen verkkopalvelujen kehittämistä myös lisätään ja esimerkiksi koulumaailmassa hyvin vastaanotettua mediakasvatusta jatketaan

oikeusministeri braxille esitin kysymyksen jo mutta toki tämä on enemmän opetusministerin alaa kun tuolla pieksämäen suunnalla bovallius ammattiopisto aloittaa valmentavana ja kuntouttavana opetuksena ja ohjauksena vankien koulutuksen naarajärven vankilassa

siellä yhtenä tavoitteena on myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähenemiseen ja rikollisuutta yleensäkin ylläpitävän syrjäytymisen katkaisemiseen etenkin nuorten vankien osalta

siellä on tarkoitus että parannetaan opiskelijan elämänhallintataitoja lähtien kotitalouden ja talouden hoitamisesta mutta myös kartoitetaan niitä vaikeuksia jotka ovat kenties johtaneet aikanaan syrjäytymisreitille vaikkapa lukihäiriöitä tai muuta tällaista

mutta ministeriltä kysyisin minkälaista vaikutusta hän näkee että tämän tyyppisellä opetuksella ja ohjauksella on etenkin nyt nuorten rikoksentekijöitten saamiseen kaidalle polulle

se on erittäin tärkeää meille niissä maakunnissa missä meillä ei ole varsinaista yliopistoa vaan yliopistokeskus näyttelee tärkeää roolia

tiukat kehykset voivat jopa estää sellaisia liikennehankkeita jotka olisivat kaikilla mittareilla selkeästi osoitettavissa talouskasvua edistäviksi

toisena asiana vielä tästä lentoliikenteestä

siinä on teemana vähemmän velkaa suomalaisille parempaa elämää vuoden jokaiselle päivälle ja se suhtautuu vakavasti nykyiseen taloustilanteeseen

nyt sitten samaan aikaan finavia suunnittelee suuria korotuksia lentokenttämaksuihin lentoyhtiöille ja voi olla että jo tämä riittää sitten sulkemaan tiettyjä maakuntalentokenttiä kun lentäminen sinne tulee yhä kalliimmaksi

arvoisa herra puhemies

työ ja elinkeinoministeriön yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ensi vuodelle ovat nuorten työllistyminen uuden kasvavan ja kansainvälistyvän yritystoiminnan edistäminen innovaatiotoiminnan edellytysten vahvistaminen työvoimaosaamisen lisääminen ja työllistyminen työnantajan tarpeisiin

keskustan yksi pitkäaikainen tavoite takuueläke tuli keväällä voimaan mutta mikä tärkeintä tasa arvosta puhuttaessa on se että palvelut toimivat joka puolella maata kaiken ikäisillä

tietenkin on erittäin kurjaa että juuri lentoliikennestrategiaa tehdään tämmöisessä tilanteessa kun olemme talouden taantumassa ja ne lentoliikennasiakkaiden määrät ovat pieniä lähes joka puolella tai pienentyneet lähes joka puolella suomea

me nimittäin keskustassa haluamme tukea kuntia kun niissä mietitään miten palvelut juuri siinä kunnassa tai sillä alueella parhaiten saataisiin järjestymään ihmisten tarpeita vastaavasti

yksityisteitten kunnolla on aivan olennainen merkitys maa ja metsätalouden uusiutuvan energian matkailun ja muun yritystoiminnan sekä haja asutusalueilla asuvien ja vapaa aikaansa viettävien ihmisten kannalta

hallituksen keskittämispolitiikasta kärsivät kaikkein eniten maaseutu ja harvaan asutut alueet

edelleenkin totean kun tuossa valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin sanotaan että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudessa ja alueellisessa tasa arvossa on parantamista että toivon että vakavasti selvitätte niitä eroja maan sisällä ja sitten ryhdytte toimenpiteisiin niin että eroja tässä ei olisi

kaupungistumisen mukanaan tuomia sosiaalisia ongelmia aletaan taas korjata toisaalla

menestys perustuu huippuosaamiseen innovaatioihin yrittäjyyteen luovuuteen toimiviin työ ja hyödykemarkkinoihin määrätietoiseen energia ja ilmastopolitiikkaan alueiden elinvoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen

näitä tavoitteita tuetaan myös ensi vuoden budjetissa niinpä työ ja elinkeinojaostossakin halusimme ohjata yritysten kansainvälistymiseen lisää rahaa kuten puheenjohtaja karjula totesi

se toivottavasti auttaa osaltaan ja on todettu myös että jonot mielenterveyspalveluihin ovat pysyneet kohtuullisesti lain sallimissa rajoissa mutta ensikäynnin jälkeen tämä prosessi usein hidastuu liiaksi

toinen asia

palveluasumiseen ei ole määritelty valtakunnallisesti asiakkaan käyttöön jäävää vähimmäiskäyttövaraa ja tiedän että työryhmä on jättämässä jos ei ole jo jättänyt esityksensä tähän asiaan liittyen

toki aina on mietittävä kun joku lähtee eläkkeelle voidaanko työskentelytapoja muuttamalla toimintoja tehostaa tai onko kaikki tekeminen yhtä tähdellistä tai tekeekö ylikoulutettu henkilöstö niin sanotusti vääriä töitä

keskusta edellyttää että hallitus peruu kuntia voimakkaasti eriarvoistavat kuntien valtionosuusleikkaukset sekä palauttaa kiinteistöveron osaksi verotulojen tasausjärjestelmää

arvoisa puhemies

liikaa painetta ei kuitenkaan saa laittaa eläkemaksujen korotuksiin jotka maksaisivat nyt ja tulevaisuudessa työtätekevät ja paino sanoilla tulevaisuudessa työtätekevät

koko suomen voimavaroja on käytettävä jatkossakin elinkeinojen työllisyyden hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi

arvoisa puhemies

kouluttamattomat nuoret ohjataan ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen tai johonkin muuhun työssäoppimisen muotoon

lisäpanostusta tulee myös opintojen ohjaukseen kaikilla koulutusasteilla

kun tuota aikaa vielä on niin lainaan vielä lopuksi sitrassa julkishallinnon johtamisohjelmaa vetävää dosentti juha kostiaista ja palaan tuohon kuntauudistukseen sen verran että hän tosiaan tarttui kuntauudistuksen ongelmaan siihen kohtaan että hänen mukaansa suurempaa kuntakokoa ei voi käyttää kustannustehokkaimman palvelutuotannon perusteena koska mitkään tutkimukset eivät tue sitä ja tähän edustaja tölli tuossa aikaisemmin myös viittasi

arvoisa puhemies

voi olla ihan totta että työssäkäyntialue esimerkiksi voi olla hyvä väline vaikkapa liikennesuunnittelussa mutta silloin kun puhutaan palveluista eivät ne lapset tai vanhukset tai sairaanhoitoa tarvitsevat ihmiset välitä siitä mikä se työssäkäyntialue on

todellisuudessa perhevapaiden pito isän toimesta ei ole useinkaan taloudellinen kysymys kun kaikki tekijät asiassa huomioidaan

arvoisa herra puhemies

mutta kuten täällä valiokunnan mietinnössä todetaan fiskaalinen tarkoitus ei sinänsä sulje pois mahdollisia muita myönteisiä heijastusvaikutuksia vaikkapa hammasterveyteen tai sitten yleensäkin sokerinkulutukseen tai yleiseen hyvinvointiin terveyteen meillä että siinä mielessä se on tässä huomattu

tuota kritiikkiä veden osalta ymmärrän tavallaan kyllä mutta tässä mietinnössähän todetaan että valmisteverotuksessa yleensä veronalaisten tuotteiden määrittelyssä käytetään näitä tuli tariffit tuli vedetyksi tätä tulliverotuksen tavaraluokittelua eri puolilla maailmaa ja siitä johtuen tämä rajaus on näin tehty

sinänsä en näe suomessa niin suurta ongelmaa tässä asiassa koska meillä on todennäköisesti lähes kaikkialla suomessa joko kaivo tai kraanavettä vapaasti jokaisella juotavana

sokeriveron osalta

asian käsittelyn yhteydessä tuli esiin että kokonaissokerin määrää koskeva tieto tullee pakolliseksi lähitulevaisuudessa eun kuluttajainformaatioasetuksen myötä ja sitä kautta yksi este sokeriveron käyttöönoton osalta voisi poistua

mutta kuten tässä todettiin niin sokerivero tai erilaiset terveysverot vaativat paljon enemmän vielä valmistelua harkintaa jotta ne olisivat suhteellisen oikeudenmukaisia mutta niillä toki voitaisiin myös fiskaalisia tarpeita tyydyttää jatkossa

itse kehyksissä kirjaus on kyllä kovin erilainen

mitenköhän tämä näkyy etelä savossa jossa on roimia esityksiä ollut ammatillista tutkintoa opiskelevien aloituspaikkojen määrän vähentämisestä

leikkaukset jatkuvat koko kehyskauden ajan

tiedossa on takuuvarmasti opetushenkilökunnan irtisanomisia kunnollisen erityisopetuksen tai resurssiopettajien korvaamista koulunkäyntiavustajilla ja huonosta sisäilmasta kärsivien koulujen kunnostusten lykkäämisiä

viitostien mikkelin kohdan kunnostuksen käyntiin saaminen on hyvä asia

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveysministeriön määrärahat tosiaan kasvoivat kokonaisuudessaan ensi vuoden budjetissa ja suurelta osin se johtui sata komitean linjaamien uudistusten toteuttamisesta ja tietenkin sosiaaliturva ja toimeentuloturvaetuuksien tarvearvioiden tarkistuksista

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

mutta minulle on selvitetty että luopumistuella olevien ansaintaraja on sidottu samalla tavalla kuin työttömyyseläkkeellä olevien ja se on ilmeisesti myös pitkällä tähtäimellä edullisempi ratkaisu luopumistuella oleville

valtiovarainvaliokunta on arvioinut että mikäli ruotsi jatkaa omaa tukijärjestelmäänsä on tuen päättyminen erityisen haitallista pohjois suomen yrityksille jotka kilpailevat pohjois ruotsin vastaavien yritysten kanssa

heille suunnattu uusi kuntouttavien kotiin vietävien palvelujen malli ollaan ottamassa käyttöön

arvoisa puhemies

asko seljavaaralle todeta että minkä tahansa sellaisten eläinten osalta jotka täyttävät kotieläinyksikön määrittelyt jos on kyseessä maatalousyrittäjä se oikeus lomitusapuun tulee

tämä

silloin kyseessä on se että eläimiä täytyy niin kuin me tiedämme hoitaa seitsemänä päivänä viikossa joka päivä ja tämä osaltaan turvaa toki yrittäjän maatalousyrittäjän jaksamista mutta osaltaan myös on tietty oikeus eläimille

arvoisa puhemies